tämä hallitus on päinvastoin tehnyt edustaja pekkarisen veropolitiikkaa sitä veropolitiikkaa josta viime hallituskauden ministeri pekkarinen puhui mutta jota silloinen hallitus ei suostunut tekemään

tältä osin edustaja karin linja on ollut kestävä riippumatta siitä onko kysymys edustaja mika karista vai kari rajamäestä

silloinhan edustaja pekkarinen vaati että suurituloisten verotusta pitää kiristää juuri sillä tavalla kuin tämä hallitus on tehnyt

tämä hallitus ei ole suostunut nostamaan keskustan esittämällä tavalla pienituloisia rankaisevaa arvonlisäveroa niin paljon kuin keskusta olisi halunnut

tämän kolmen an hallituksen valtiovarainministeri urpilainen totesi viisaasti ja vastuullisesti että nyt ei ole aika talouden äkkijarrutuksen

itse olin tuolloin pois eduskunnasta mutta sivusta seuratessani havaitsin että juuri tuolloin tehtiin sellaisia poliisiuudistuksia joissa johtotasoa lihavoitettiin

ymmärsin teidän ryhmäpuheenvuorostanne että nyt otetaan liikaa velkaa ja kuten täällä useammassa puheenvuorossa on todettu puolueenne puheenjohtaja on todennut että pitäisi olla pari miljardia vielä lisää velkaa

minulle ei kyllä oikein tämä edustaja sipilän äskeinen selitys käynyt että kysymys olisi investoinneista vielä lisää rahaa terveydenhuollon tietojärjestelmiin kun näinä päivinä kaikki lehdet kirjoittavat nimenomaan siitä että sinne on pistetty jo nyt aivan liikaa rahaa ja pitäisi saada nimenomaan järkiperäistettyä sitä vähemmällä rahalla

sosialidemokraatit eivät hyväksy tuloeroja kasvattavaa veropolitiikkaa joka oli sitä veropolitiikkaa jota keskusta harjoitti silloin kun keskustalla oli mahdollisuus aidosti vaikuttaa asioihin eikä vain puheissa

perussuomalaisten virallisessa ryhmäpuheenvuorossa jonka piti vielä naisedustaja ryhmästä todettiin että perheissä on perinteisiä rooleja joita ei valtiovallan kuulu lähteä säätelemään tai ohjaamaan haluttuun suuntaan

kyllä tässä keskustelussa on käynyt selväksi että keskustan malli on sekä palkansaajien kannalta että yrittäjien kannalta huonompi kuin hallituksen vaihtoehto

helmikuussa tarkensimme toimia miten keskusta turvaa talouskasvun uudistaa rakenteita purkaa normeja arvioi uudelleen julkisen hallinnon tehtäviä sujuvoittaa julkista hallintoa varmistaa koulutuksen kilpailukyvyn ja ottaa käyttöön valtiontalouden menosäännön

arvoisa puhemies

se oli edellinen hallitus joka näin esitti

ymmärtääkseni se mistä mediakin raportoi päivittäin on se että tällä hetkellä pistetään liikaa euroja siis liikaa rahaa tietojärjestelmiin ja tämä rahapula ei ole tässä se ongelma vaan se että tätä asiaa ei tehdä oikealla tavalla

samaa vanhakantaisuutta edustaa se ajattelutapa joka kuuluu keskustan ja perussuomalaisten puheenvuoroissa läpi kun puhutte esimerkiksi yrittäjistä että yrittäjäperheisiin tämä ei sovi

me voimme kyllä tehdä sen kuntien tehtävien karsimislistankin jos annatte vähän meille apua

edustaja backmanille vastauksena

jos me emme tässä salissa usko suomalaiseen työhön enemmän kuin soneran osinkotuottoon niin me istumme väärässä paikassa

iso osa yrittäjistä on nykyisin myös naisia ja sen takia te olette nyt jotenkin jääneet aivan vanhakantaisiin roolimalleihin tässä keskustelussa

onko teillä tarkoitus tehdä se pienemmissä erissä myöhemmin

hallitusohjelman kirjauksista yksi iso rakenteellinen uudistus on tähän mennessä edennyt melko hitaasti

tämän päivän keskustelun suurin uutinen ehkä tähän mennessä on se että keskusta ilmoittaa ratainvestointien olevan vanhakantaista politiikkaa

harmaan talouden torjunta

nyt tässä rakenneuudistuspaperissa koko hallitus on myöntänyt ja nähnyt sen että nimenomaan harmaa talous on iso rakenteellinen ongelma

onko ymmärrettävä niin että jos keskusta pääsisi päätöksentekijäksi se peruisi nämä päätökset mitä täällä tehtiin koska edustaja sipilä ainakin tuomitsi ne hyvin vanhakantaisina vääräksi politiikaksi sekä pisara radan länsimetron että tampereelle tehtävät investoinnit

arvoisa puhemies

asia on tärkeä ja vaikka kysymys on nyt arvopohjaisesta keskustelusta niin eduskunta ei tietenkään pysty päättämään suomalaisten arvoista

pidän myös hyvänä sitä että pakotepolitiikan osalta on tässä keskustelussa keskitytty siihen varsinaiseen asiaan eli miten sillä saadaan kestävää ratkaisua aikaiseksi ukrainaan

mutta eduskunta päättää lainsäädännöstä ja lainsäädännön osalta pidän erittäin hyvänä sitä näkökulmaa jonka edustaja tynkkynen täällä toi esiin

pidän myös tarpeellisena sitä mikä sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenvuorossa todettiin että eulla on selkeä linjaus siitä millä tavalla kun se aika koittaa pakotepolitiikasta päästään ulos ja tämä tiekartta on riittävän selkeä kaikille

avioliittolain osalta on ollut hyvin erilaisia käsityksiä eri vuosikymmeninä ja ajan saatossa siitä mitä lainsäädännössä avioliitolla ymmärretään ja tästä pitäisi täällä nyt puhua

pidän myös tarpeellisena turvallisuuden näkökulmasta puhua ulkomaankaupasta viennistä ja siltä osin olisin halunnut kysyä hallitukselta ehkä ulkomaankaupasta vastaavalta ministeriltä onko tältä osin joitain uusia arvioita suomen panostuksista viennin edistämiseen

siltä osin toivon monen muun edustajan tavoin että tässä voisimme itse kukin kansanedustajina kun tämä on kansalaisaloite ottaa kantaa tähän oman arvopohjamme ja vakaumuksemme mukaisesti ja oma henkilökohtainen kantani on tässä hyvin selvä

edustaja lindström puheenjohtaja soini otatteko oman ryhmäpuheenvuoronne esitykset tosissanne

ei tämä ole millään tavalla provosoivaa jos siteeraan suoraan teidän ryhmäpuheenvuoronne käyttäjän julkista lehdessä olevaa artikkelia jonka hän itse on kirjoittanut

arvoisa puhemies

näitä kumpaakin tarvitaan myös tähän kansalliseen keskusteluun sekä yksituumaisuutta että malttia

en ole pitänyt hyvinä niitä puheenvuoroja joissa on vaadittu hyvinkin nopeaa uudelleenarviota suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan osalta hätiköityjä toimenpiteitä hätiköityjä johtopäätöksiä

tältä osin en myöskään pidä siitä että esimerkiksi entiset ulkoministerit horjuttavat tätä yksituumaisuutta arvostelemalla hallitusta tai sen yksittäisten ministereitten toimenpiteitä

tämä nato kysymys näytti nousevan tässä keskustelussa nyt korostetusti esiin ja tältä osin edustaja soini kyseli muiden puolueiden näkökantoja ja kommentteja

minulle jäi vielä epäselväksi edustaja soinin oma selkeä käsitys liittoutumattomuudesta mahdollisesta nato jäsenyydestä onko se yhtä selkeä kanta kuin perussuomalaisten eurojäsenyyskanta

minunkin täytyy antaa tunnustusta edustaja pekkarisen puheenvuorolle sekä asiantuntemuksesta että osittain myös analyysista

mutta sitten kiinnitän huomiota myös siihen mikä täällä on tullut jo useamman edustajan toimesta esille että tässä on ollut sosialidemokraateilla hyvin johdonmukainen linja jo viime vaalikaudelta

vaikka itse en ollut täällä silloin salissa niin ulkopuolelta seurasin esimerkiksi edustaja rajamäen silloisia puheenvuoroja ja ne olivat hyvin pitkälle samoja kuin mitä edustaja pekkarinen äsken käytti

mielestäni yksi asia joka tässä keskustelussa on syytä pitää koko ajan sekä muistissa että mielessä on nimenomaan ekpn rooli

ymmärrän sen oikein hyvin

vaikka hallitukset eivät ohjaa ekpn yksittäistä päätöksentekoa niin hallitusten nimenomaan hallitusten pitäisi tällä hetkellä keskustella siitä mikä on ekpn rooli

teillä ei ole vieläkään talouspolitiikan linjaa eikä keinoja talouspolitiikan hoitamiseksi

esittelitte puheenvuorossanne viisi miljardiluokan ratkaisuja vaativaa kokonaisuutta viisi miljardiluokan ratkaisuja vaativaa kokonaisuutta

tätä keskustelua kaivataan myös suomeen ja suomessa pitää eduskunnan ei vain pankkivaltuuston keskustelussa vaan istuntosalin kautta välittää tästä viestitystä hallitukselle

siitä puuttui vain kaksi asiaa

kun olette perehtynyt nyt erilaisiin porsaanreikiin suosittelisin että katsotte mitä teidän puoluetoverinne tekivät viime vaalikaudella

silloin ei osinkoverotuksessa ollut kysymys porsaanreiistä vaan hevosen mentävästä aukosta aukosta jonka silloinen ministeri pekkarinen vaati tukittavaksi mutta ei tullut toimenpiteitä

vahvistan edustaja sipilän sanoman että emme ole tavoitelleet miljoonaosingoille minkäänlaista verohelpotusta

emme ole tavoitelleet sellaista missään vaiheessa ja ehkä sen verran edustaja sipilä on syytä todeta että jos ja kun olette joskus pääministeri niin kehysriihessä ei tehdä lakiesityksiä